oikeastaan kysymys on

pääosin noissa lausunnoissa pidettiin valmistelupykälien siirtämistä alueiden kehittämisestä annettuun lakiin hyvänä ja selkeyttävänä ratkaisuna

mielestäni sen pitää olla oikeudenmukainen kaikille energiamuodoille kohtuuhintainen sekä ymmärrettävä ja hyödyllinen

kasvu on myöskin tuonut alalle erilaisia jakelijoita jotka osaltaan ovat syöneet myös postin kannattavuutta

nykyiseen lakiin tarvitaan siis muutoksia

vielä lopuksi lämmin kiitos ministeri viitaselle näkemyksestänne että energiatodistukset olisivat ainoastaan vapaaehtoisia noissa vanhoissa pientaloissa

tulevaisuudessa postin jakamisessa pitää olla myös selvät säännöt ja koko maassa pitää postinjakelun tapahtua samoilla säännöillä

kansalaisten on saatava samanlaista palvelua postinumerosta riippumatta

laissa jää avoimeksi se mitkä tahot edustavat valtiota ja onko ohjelmavalmisteluun tarkoitus liittää muita kumppaneita

ja jatkossa sitten kun postilain kakkosvaihetta käydään tulee myöskin mahdollistaa erilaisia palveluita yhdistettävän postipalveluihin esimerkiksi kauppaostoksia vanhusten ja vammaisten tarvitsemia palveluita ja niin edespäin

nyt tällä hallituksen esityksellä madalletaan postialalle tulemisen kynnystä siirtymällä ilmoituksenvaraiseen järjestelmään ja luodaan samalla uusille postiyrityksille edellytyksiä aloittaa postitoiminta sekä mahdollistetaan myös uusien palveluiden syntymistä se on mielestäni hyvä asia

lisäksi valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista annetun päätöksen linjaukset on otettava huomioon

tänään käydyssä keskustelussa on jäänyt lähes huomiotta viestintäviraston rooli sillä sen tulee jatkossa pitää julkista luetteloa ilmoituksen tehneistä toimijoista

alueellisissa suunnitelmissa perustana ovat euroopan unionin ja kansallinen lainsäädäntö maakuntaohjelmat sekä työ ja elinkeinoministeriön antamat valtakunnalliset linjaukset

laissa määritelty euroopan unionin lainsäädännössä esitettyjen asioiden sisällyttäminen ohjelmaehdotuksiin tarkoittanee ainakin komission koheesiopolitiikkaa ja rakennerahastoja koskevien asetusten asettamien reunaehtojen ja painotusten huomioimista

arvoisa puhemies

toivon että sekä tässä että myös postilain kakkosvaiheessa asiakasnäkökulma on kaikkein keskeisimmällä sijalla

uusia kohtuuhintaisia vuokra asuntoja todellakin tarvitaan huomattavasti enemmän ja niitä rakentamalla saataisiin lisättyä ja parannettua myös työllisyyttä se on huomionarvoinen asia

rakentamisen kustannukset nousevat kuitenkin jatkuvasti esimerkiksi polttoaineiden hintojen noususta aiheutuvien kuljetuskustannusten kohoamisen seurauksena

toivon että lakimuutosesityksen jatkokäsittelyssä ja aikanaan sen käytännön toteutuksessa huomioidaan sekä arvioidaan tarkoin maakuntaliittojen ja ely keskusten näkemykset asiassa sillä ne ovat juuri niitä käytännön toimijoita näissä asioissa

samoin kasvavat energiavaatimukset kasvattavat rakennuskustannuksia kuten myöskin erilaiset määräykset ja vaatimukset rakentamisessa

hallitusohjelmassa todetaan että selvitetään mahdollisuudet luopua yleisestä väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta

sitten toisena asiana haluaisin tuoda viestintäministeriön puolelta huolenaiheen laajakaistaverkkojen rakentamisesta koko maahan

maaseudulla ja haja asutusalueilla on monia aloitettu ala ja maaseudulla ja haja alueita joilla eivät todellakaan toimi nämä verkot joten sinne vauhtia

arvoisa puhemies

niin ministeri henrikssonin kuin myöskin ryhmien puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota jatkuvasti laskevaan äänestysaktiivisuuteen ja se on todella tärkeää sillä äänestysaktiivisuus on laskenut jatkuvasti ja on huolestuttavaa

omasta mielestäni tähän asiaan tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota ja tehdä myös toimenpiteitä ei pelkästään perusteta komiteoita tai tehdä politiikkaohjelmia tai periaatepäätöksiä vaan myöskin konkreettisia toimenpiteitä

edustaja savola nosti omassa puheenvuorossaan esille äänioikeusikärajat ja toivon että myöskin ministeri henriksson kertoo oman näkemyksensä siitä miten eri vaaleissa äänioikeusikärajoihin kannattaa suhtautua

arvoisa puhemies

lakivaliokunnan puheenjohtaja esitteli valiokunnan laajan mietinnön perusteellisesti

arvoisa puhemies

omasta mielestäni todellista suvaitsevaisuutta on se että hyväksymme ja kunnioitamme myös toistemme mielipiteitä vaikka ne olisivat hyvinkin erilaisia kuin omamme

arvoisa rouva puhemies

edustaja viitaselle ihan vielä muistin ja tiedon vahvistamiseksi

toivon näin myös tehtävän

mielestäni jokainen voi rakastaa ja elää sellaisessa parisuhteessa kuin itse kokee parhaimmaksi

kun katsotte sen ympäristövaliokunnan mietinnön niin siinä todetaan että kansalaisaloite eu valiokunta yksimielisesti siihen kansalaisaloitteen kohtaan totesi että sitä halutaan viedä eteenpäin ja kiirehtiä sen valmistumista myöskin

se on sinällään kannatettava ja eteenpäin vietävä asia mutta kyllä keskustan eduskuntaryhmän mielestä se nykymuodossaan on täysin kohtuuton suomalaiselle elinkeinoelämälle

silti omasta mielestäni avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto

valtioneuvostossa äsken ministeri myöskin kertoi että siinä on keksi tai yritetään etsiä keinoja joilla turvataan myöskin elinkeinoelämämme tulevaisuus tämän rikkidirektiivinkin kuristamisesta huolimatta ja itse vilpittömästi toivon ja eduskuntaryhmämme toivoo että niitä keinoja myöskin löytyy ettei pelkästään pyritä löytämään

tämän vuoden keväällä on laadittu oikeudenhoidon uudistamisohjelma jonka avulla pyritään sopeuttamaan oikeusministeriön hallinnonalaa jatkuvasti kiristyvään talouteen

käsiteltävänä oleva lakiesitys ei käsittele kansallista tiemaksupolitiikkaa vaikka tuosta otsikosta voisi niin olettaakin vaan ainoastaan sähköisten tietullien keräämistapaa

ja jos niitä on niin en katso mitenkään pahaksi sitä että niidenkin energiatehokkuutta pyritään parantamaan energiatodistusten kautta

muun muassa maankäyttöä ja rakentamista koskevissa asioissa käsittelyajat eri hallintoportaissa ovat usein suhteettoman ja kohtuuttoman pitkiä

kuitenkin viime aikoina on keskusteltu paljon mahdollisista tietullijärjestelmistä suomessa ja on erittäin hyvä että liikenne ja viestintävaliokunta on tässä lyhyessä mietinnössään myös kiinnittänyt asiaan huomiota ja todennut että valiokunta pitää erittäin tärkeänä että mahdollisen tulevan tiemaksujärjestelmän varalta henkilötietojen käsittelyyn ja yksityisyydensuojaan liittyvät näkökohdat selvitetään perusteellisesti ennen

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

lisäksi esimerkiksi huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevissa asioissa sekä näihin asioihin liittyvissä muissa lastensuojeluasioissa tulisi pohtia valituslupajärjestelmän käyttöönottoa koska selvitysten mukaan näissä asioissa hallinto oikeuk sien päätökset muuttuvat harvoin

joskus tulee vaatteiden eduskunta hyväksyisimmässä käsittelyssä solut on taitettu lakiehdotukset vr oikeutuksen toinen käsittely alkaa tulevia päätöksiä

hallituksen esityksen tavoitteena on kohtuullistaa opetusluvalla suoritettavan ajokortin hintaa autokouluopetusosuuden poistamisella

kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on muuttanut ihmisten ostoskäyttäytymistä muun muassa siten että kaupoissa vietetään enemmän aikaa viikonloppuisin

tämä valiokunnan näkemys on mielestäni erittäin hyvä jo tuon harmaan talouden torjumisen kannaltakin ja toivon että se näin menee myöskin eteenpäin

toinen asia mihin haluan kiinnittää huomiota on myöskin valiokunnan mietinnössä huoli raskaan kaluston ajokorttien suorittamisen määrän laskemisesta ja kuljettajapulasta

kauppojen aukioloajat ovat seuranneet tätä kehitystä eli ihmisille annetaan mahdollisuus valita kuluttajina ajankohta jolloin kaupassa voi käydä

käsiteltävänä oleva ehdotus ei suoraan koske näitä kysymyksiä mutta valiokunta pitää hyvin tärkeänä että näihin ongelmiin pyritään löytämään keinoja ripeässä aikataulussa

mielenkiintoista on se luoko tämä kulttuuria jossa kuluttamiselle on pyhitetty sekin päivä jota ennen pidettiin pyhänä erona arjesta

ajokorttiasia on siis paljon laajempi kokonaisuus kuin mitä nyt hallituksen esitys on ja tähän raskaan kaluston ajokorttien suorittamisen määrään tulisi kiinnittää myöskin tulevaisuuden

arvoisa herra puhemies

lakiesityksen tavoitteena on luoda paremmat edellytykset markkinaehtoiseen joukkoliikenteeseen poistamalla liikennöinnin vähimmäisajat ja helpottamalla reittiliikenneluvan saamista

en olisi kuitenkaan supistamassa kauppojen aukioloaikoja vaan nykyinen järjestely on melko hyvä eli kauppiaat saavat itse päättää aukipitämisistään ja vapaa ajoistaan

keskustelu on päättynyt

kun nyt joukkoliikennelaista poistetaan myös reittiliikennettä koskeva liikennöinnin kahden vuoden vähimmäisaika on kuitenkin samalla huomioitava että matkustajien tulisi pystyä luottamaan linja autoliikenteen ja reittien jatkuvuuteen

toisaalta kauppojen perheellisille työntekijöille ja yrittäjille uudistus on voinut tuottaa hankaluuksia löytää yhteistä aikaa perheen kanssa viikonloppuisin

toimivat tie ja tietoverkot ovat maaseudun elinvoimaisuuden perusedellytyksiä

talousvaliokunta on tehnyt mietinnön selonteosta ja siinä edellytetään että hallitus ryhtyy toimiin poikkeuslupien hakemusten käsittelyn keskittämiseksi yhteen viranomaiseen sekä että hallitus ryhtyy toimiin pienyrittäjien aseman parantamiseksi kauppakeskuksissa ja että hallitus hankkii tutkimustietoa aukioloaikojen vaikutuksista kauppojen henkilöstön turvallisuuteen

jo nykyisenkin lain aikana on joitakin linja autoreittejä lopetettu ennenaikaisesti pelkästään ilmoittamalla siitä lupaviranomaisille

monet nuoret perheet haluaisivat asua maaseudulla mutta maaseudulle rakentamiseen liittyvä byrokratia ja suoranaiset kiellot ovat iso epäkohta joka tulisi korjata

jos näin käy tulevaisuudessa niin tällainen menettely tuskin kannustaa ihmisiä käyttämään joukkoliikennettä enempää

harmi että ympäristöministeri ehti lähteä jo pois salista mutta toivoisin silti että voitaisiin tätä rakentamiseen liittyvää byrokratiaa keventää esimerkiksi laatimalla kevyempiä kyläkaavoja joissa osoitettaisiin useita asuinrakennuksen paikkoja kylille ja samoin että helpotetaan vapaa ajan asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi

nyt lupaviidakko on osin kirjava ja lupien saaminen on välillä työlästä ja lupien hakemista joutuu tekemään liian usein eli on poikkeuksia ja poikkeukset aiheuttavat kauppiaalle liikaa vaivaa

periaatteessa joukkoliikenteen markkinoille tulon esteiden poistaminen yrityksiltä on lakiesityksen mukaan myös kuluttajien etu

samalla on kuitenkin huomattava nyt syntyvä riski sillä lakiesitys antaa viranomaiskontrollin heikentyessä myös mahdollisuuksia epäterveeseen kilpailuun ja ainakin teoriassa mahdollisuuksia tahalliseen markkinoiden häirintään joillakin reiteillä

toivon että esimerkiksi matkailusesongit huomioitaisiin nykyistä paremmin jotta kauppias tai yrittäjä saisi palvella matkailijoita tarvittaessa

etenkin kaakkois suomessa haetaan jatkuvasti poikkeuslupia aukioloaikoihin jotta palveluja voidaan tarjota kasvaville matkustajamäärille ja tässä on avin päätökset ja päätöksenteko koettu joskus hyvinkin vaikeiksi

siksi käytännössä tapahtuvia muutoksia tuleekin seurata

siksi meidän tulee pyrkiä kehittämään joukkoliikennettä kokonaisuutena eikä jatkuvasti supistaa joukkoliikennemäärärahoja kuten tällä eduskuntakaudella on tehty

tietyillä alueilla kauppojen myöhäinen aukioloaika on aiheuttanut ongelmia siten että kaupan kassa on saattanut joutua asiakkaan ahdistelemaksi tai se on aiheuttanut muita järjestysongelmia

lakiesityksen tavoite on sinänsä hyvä mutta tavoitteeseen eli rakennusten turvallisuuden varmistamiseen tulee päästä huomattavasti kohtuullisemmilla kustannuksilla ja kevyemmällä menettelyllä

kyllä rakennusten suunnittelijoiden ja rakentajien tulee vastata omalta osaltaan että rakennukset on tehty vallitsevien normien ja säädösten mukaisesti mutta myös rakentamisen valvontaan tulee panostaa enemmän

myös tähän asiaan talousvaliokunta on hyvin kiinnittänyt huomiota

isot kaupat kyllä pärjäävät

pienten yritysten kokemuksia on kuunneltava tarkkaan ja niiden kokemuksia on myös huomioitava alan lainsäädäntöä yhä kehitettäessä

tällaisia lisämaksuja ei todellakaan kaivata enää maatalouteen tai maneesien pitäjille

arvoisa puhemies

kannatan edustaja reijosen tekemää lakiehdotuksen hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitten toinen minkä haluaisin tuoda esille niin edustaja virtanen omassa puheenvuorossaan totesi että suomen kunnille pitää tehdä jotakin

nykyiset kymeen vaalipiiri ja etelä savon vaalipiiri yhdistettäisiin esityksen mukaan uudeksi kaakkois suomen vaalipiiriksi sekä pohjois savon vaalipiiri ja pohjois karjalan vaalipiiri uudeksi savo karjalan vaalipiiriksi

paras hankkeen kautta kunnat ovat tehneet erittäin paljon kuntaliitoksia on tapahtunut vapaaehtoisesti on kuntayhtymiä perustettu ja sitä kautta saatu paljon aikaan

itse en kannata kylläkään tällaista vaihtoehtoa

kuten perustuslakivaliokunnan mietinnön keskustan vastalauseessa todetaan kansanvallan kannalta on tärkeää että äänestäjät tuntevat vaalipiirinsä vastaavan sitä viiteryhmää johon he kuuluvat

liikunta ja urheiluseuroissa tehdään hyvin paljon talkoo ja vapaaehtoistyötä ja ennen kaikkea se työ on lasten ja nuorten hyväksi

oikeastaan omasta mielestäni lähtökohdan tulisi olla että se olisi kulutukseen perustuva energiatodistus ja sitten tarvittaessa laadittaisiin laskennallinen todistus jos kulutukseen perustuvaa luotettavaa todistusta ei ole saatavilla tai todelliseen kulutukseen perustuvan todistuksen rinnalle halutaan myös laskennallinen todistus

uudistus kuitenkin rikkoo pitkäaikaiset ja vakiintuneet toiminnalliset ja alueelliset kokonaisuudet sekä muussa aluehallinnossa käytössä olevat aluejaot

ministeri arhinmäki kertoi äsken että urheiluseuroille jaettava seuratuki kasvaa ensi vuonna noin miljoonalla eurolla

valitettavasti hän joutui poistumaan mutta olisin kiittänyt siitä jos näin todellakin on

olisin samalla myöskin kysynyt miten tämä lisärahoitus aiotaan suunnata ja miten tilanne muuttuu nykyiseen tilanteeseen verrattuna

toivottavasti niitä tukia jaettaessa huomioidaan että eri lajiliitot ovat hyvinkin erilaisessa tilanteessa siinä miten ne pystyvät panostamaan seuroihin

suomen vaalijärjestelmä rakentuu kahdelle perusperiaatteelle elikkä suhteelliselle vaalitavalle ja alueelliselle edustavuudelle

tämä uudistus ei ota huomioon alueellista edustavuutta

vaarana on että vaalipiirien koon kasvaessa vaalipiirin läpi menevät ehdokkaat keskittyvät suurille paikkakunnille

suurempia äänikynnyksiä on kymen vaalipiiriä pienemmissäkin etelä savon ja pohjois karjalan vaalipiireissä sekä lisäksi muun muassa satakunnassa lapissa ja keski suomessa

keskustelua herättänyt asia uudistuksessa on se miksi aloitettua uudistusta ei ole tehty valtakunnallisena kokonaisuutena

satakunnassa lapissa keski suomessa ja edellä mainituissa etelä ja pohjois savon sekä pohjois karjalan vaalipiireissä on sama tilanne eli niiden paikkamäärä on pienempi kuin kymen vaalipiirissä

näillä alueilla sekä ihmisten että paikkojen suhteellinen määrä on vähentynyt aikojen saatossa

täytyy huomioida että myöskin opetusministeri on usein puhunut nimenomaan koulutuksen viennistä ja itse vilpittömästi uskon että suomalainen koulutus on laadukasta ja houkuttelevaa ja me voimme siitä saada myöskin vientituotteen ja tämä on yksi mahdollisuus myös siihen

en kannata hallituksen esitystä vaalipiirijaoksi vaan toivon että esitys otetaan uuteen valmisteluun keskustan vastalauseen mukaan laajaan parlamentaariseen valmisteluun perustuvana

arvoisa herra puhemies